mutta sen verran arvoisa puhemies haluaisin sanoa tästä kunnissa päätettävästä rakennusjärjestyksestä että minun mielestäni hieman sama tauti vaivaa kyllä kuntia kuin ely keskuksia

eli niin kuin edellisessä puheessa tuli esille niin vielä korostan sitä että jokainen budjetti viime hallituskaudella tehtiin ulkomaisen pääoman turvin osittain

totta kai tätä lakialoitetta ja hallituksen tulevia aikeita sitten aukioloaikaa purkaa pois voi kritisoida ja siinä nähdä uhkia mutta minä itse ainakin näen tämän linjakysymyksenä ja osana suurempaa kokonaisuutta

siinä on se hallinnoimisen halu

ja nyt kun näin on menetelty ja talouskehitys ei ole ollut sitä me olemme törmänneet tilanteeseen missä talous on epäsuotuisa ei ole toteutunut se toive mihin hallitus nojasi kaikki nämä omat tulevat kuvitelmansa kuinka kunnat selviytyvät

kysymys minun mielestäni ei ole mistään muusta kuin vanhasta hallintoasenteesta ja meidän tässä salissa täytyy puhua myös näistä asioista jotta nämä luutuneet asenteet muuttuvat siihen suuntaan että ymmärretään että ihmiset määrittelevät itse omat asumistarpeensa ja rahoittavat rakentamisen itse ellei ympäristölle tule haittaa

ja siinä suhteessa minä kyllä olen hyvin kiitollinen ja tämä antaa minulle uskoa että nyt me lähdemme ihmisille antamaan vapautta yrittäjille vapautta toimia ja ostajille sitten vapautta asioida milloin itse parhaaksi katsovat

ja kaikki lait tietysti ovat pakottavia

arvoisa puhemies

täällä on monessa puheenvuorossa kannettu huolta ilmaston tilasta ja siihen on kyllä aika paljon viime vuosina satsattu myös ihan suoraa rahaa

itse ottaisin kuitenkin esille hieman toisenlaisen huolenaiheen

se on hyvä asia ja kun me katsomme näitä tilastoja kuinka suomalaiset syövät kalaa niin se kalan alkuperä on koko ajan entistä enemmän peräisin vientituotteista ja kotimaisen kalan kulutus on laskenut samaa mukaa muodostaen ikään kuin xn tässä tilastossa

ihan sen verran vain tätä aasinsiltaa pitkin haluan tuoda esille sen tärkeyden mikä liittyy kalojen lisäämiseen vesiviljelyn lisäämiseen

suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä ja meillä on samat tietojärjestelmät käytössä monen muun euroopan unionin maan kanssa mutta kuitenkin jos ulkomaalainen ajaa meillä esimerkiksi liikennevalvontakameraan nopeutta joka edellyttää päiväsakkoa niin millä tavalla me pystymme perimään ulkomaalaiselta tämän päiväsakon koska sehän perustuu nettotuloihin ja ilmeisesti meidän on aika vaikea saada näitten ritariässien ja muitten nettotuloja selville

se että me saamme myös näitä järvien särkikaloja ja muita elintarvikkeiksi asti tapahtuu hoitokalastuksen avulla

arvoisa puhemies

nimittäin tämä hoitokalastus jos se suunnitellaan massiiviseksi ja siitä tehdään ammattimaista saavuttaa sen edun että me saamme entistä enemmän särkikaloja ja muita ihmisten ruuaksi

toinen kysymys koskee sitten sakotuksen jonkunlaista pisteytysjärjestelmää tai hallinnollista maksua koska erityisesti ammattiautoilijalle se on aika rankka kokemus jos kolmen pienen rikkeen ansiosta menettää korttinsa ja tietenkin tämä sama epäoikeudenmukaisuus kohdistuu syrjäisten alueitten ihmisille

arvoisa puhemies

särki on hyvä ruokakala

nyt kun näitä yhteiskuntasopimuksen jälkimaininkeja sitten käydään läpi ja pyritään kilpailukykyä parantamaan haluan vielä nostaa kuitenkin esille tämän yhteispohjoismaisen energiayhteistyön

sitä ei pidä yhtään aliarvioida

sen lisäksi me vähennämme erittäin paljon fosforia nimenomaan esimerkiksi pohjois savossa itä suomessa ylä savossa joissa järvet ovat luonnostaan matalia ja siellä on paljon sitten sitä kautta leväkukintoja

tämä mankala sähköhän on sellainen suomalainen keksintö jota on yritetty kyllä kaataa suomalaisvoimin muun muassa euroopan parlamentissa

kolmas on se että jos me osaamme oikein hyödyntää tämän kalan hoitokalastuksen ne suuret kalamäärät niin me saamme sitä esimerkiksi turkistarhaukseen rehuksi

tämä mankalahan perustuu siihen että omistusosuutta vastaan saadaan omakustannushintaan sähköä joten tälle ei tule kyllä sinänsä rasitusta mutta edustaja sasi on oikeassa että omistajat joutuvat maksamaan

tämä puheenvuoro on sen takia vain että ei se mikään hyvä asia minunkaan mielestäni ole että meiltä karkaa veroeuroja sinne mutta meidän täytyy oivaltaa että tämä ei ole suljettu yhteiskunta

tällä tavalla jos me edistämme näitä toimia merkittävästi me saamme vesistönäkökulmasta etua me saamme ihmisten ruokapöytään kotimaista kalaa ja me saamme vielä rehua turkistarhaukseen josta me saamme vientituloja niin että tämä on tärkeä sektori kehittää

mutta kuitenkin meidän kannattaa nyt pohtia tätä kansallisen fingridin omistusta ja olemusta siitäkin näkökulmasta että kyllä näitä rajasiirtoyhteyksiä pitäisi entisestään vahvistaa jotta enemmän sähköä siirtyy sillä nämä aluehintaerot ovat kyllä hieman kiusallisia

mutta sitten mikä minun mielestäni on aika tärkeä asia on että kun puhutaan että tämä windfall vero menee sitten kuluttajahintoihin ja sähkön kuluttajahintoihin niin minulla on se käsitys että sitä se ei voi tehdä tai sitten minä en ymmärrä sitä mekanismia kun tämä ei tule vaikuttamaan nord pool tukkuhintoihin spot hintoihin millään tavalla eikä se tule vaikuttamaan kuluttajien sähkön hintaan millään tavalla

me elämme joka hetki vuorovaikutuksessa euroopan unionin kautta ja jos joku osaa vastata paljonko meiltä kuukausittain rahaa lähtee luxemburgiin ja muihin aivan laillisesti niin sitä lähtee paljon

arvoisa puhemies

haluan samalla tavalla kuin edellinen puhuja ja edustaja mäkisalo ropponen kiittää sivistysvaliokuntaa siitä että he ovat todella tämän toimipistekysymyksen ratkaisseet hyvällä tavalla ja saaneet siitä hyvän lausuman

ainakin oma käsitykseni etäjohtamisesta on hieman kielteinen

täällä puhuttiin turpeesta ja voi olla että se varmaan onkin saastuttava energiamuoto mutta siitä huolimatta kannatettava energiamuoto koska meillä on savukaasupesureita ja monia muita sitten olemassa näissä isoissa voimalaitoksissa

tämä hallituksen esitys on erinomainen ja sopii juuri tähän aikaan koska me julkisessa keskustelussa aika usein vaadimme viranomaisilta joustoja ja yritystoiminnan tukemista

minusta on vähän outoa jos me lähdemme vihaamaan yhtä tukea mutta sitten hyväksytään muut tuet ja vielä ollaan lisäämässä niitä muita tukia niin kuin minäkin ehdotin että tämä turpeen ja hakkeen verotuksen kiikkulauta pitäisi korjata koska se olisi kotimaisen energiakulutuksen näkökulmasta oikein

minun mielestäni eläinlääkintäviranomaiset ovat tässä kyllä aivan esimerkillisellä tavalla lähteneet joustojen tielle ja helpottamaan yrittäjien tässä tapauksessa maatalousyrittäjien arkista työtä

koska meidän energiantuotanto perustuu hyvin paljon vastapainetuotantoon ja turve ja puu muodostavat monesta eri syystä järkevän parin niin jos me ikään kuin taklaamme kivihiilen kokonaan pois meidän käytettävänä olevista polttoaineista me kyllä nostamme aika paljon lämmön ja ehkä sähkönkin hintaa semmoisina aikoina kun on huonoja turvevuosia ja emme pysty keräämään turvetta ja jos vielä sattuu pahimmoilleen tulemaan huono metsäsykli jolloin tätä puuenergiaa on hieman huonosti saatavilla niin mitä ihmettä me poltamme ja mikä mahtaa olla se hinta pk yrittäjille ja teollisuudelle

minä vielä nostaisin esille minkä jo aikaisemmin otin että kun tämä sähkön forward hinta siis näkymä tuonne tämän vuosikymmenen loppuun on niin alhainen niin itse asiassa täällä ei kannata mikään energiantuotanto ei kukaan investoi

tämä toimipistekysymys on periaatteellinen kysymys ja näen että sivistysvaliokunta on kyllä tässä erittäin hyvin kuunnellut kansanedustajia ja tehnyt erittäin hyvän päätöksen jonka päälle on hyvä rakentaa

minun mielestäni siihen että viljelijöille ja eläinten omistajille ja haltijoille annetaan nyt tietyn kontrollin siis eläinlääkärin kontrollin erinäköisten terveydenhuolto ohjelmien kautta oikeus lääkitä itse akuuttitapauksissa eläimiään sisältyy monia käytännön tärkeitä asioita

eläimet eivät koskaan saa olla neulatyynyjä aina pitää ottaa eläinten asiallinen käsittely huomioon ja lääkinnästä pitää olla eläimelle aina hyötyä

sen takia tätä tukipolitiikkaa ei pidä mennä täysin taklaamaan koska me tarvitsemme sitä

näiden asioiden ikään kuin liberalisointi on aivan oikea tie koska meidän täytyy kaikessa yritystoiminnassa korostaa omavalvontaa ja yrittäjien tässä tapauksessa maatalousyrittäjien vastuuta

pitkällisen kokemuksen omaavana sanoisin että minun mielestäni viime vuosikymmenenä tämä tietoisuus eläinten hyvinvoinnista kuten olen ennenkin puhunut on noussut huomattavasti ja sen takia tällainen lainsäädäntöuudistus on aivan paikallaan tänä päivänä

minusta tämä on aivan esimerkillinen muillekin toimialoille toteutettavaksi sillä yrittäjien varsinkin niiden jotka tänä päivänä laajassa mittakaavassa harjoittavat maataloustuotantoa ja erityisesti kotieläinten kanssa ovat tekemisissä työpanoksesta pitää mennä entistä enemmän siihen varsinaiseen työhön eli eläinten hyvään kohteluun hoitoon ja rehujen tuottamiseen ja kaikkea muuta byrokratiaa pitää vähentää

edustaja paatero ja edustaja kivelä ottivat aivan oikein esille että sähköyhtiö ja maanomistajat voivat sopia niin kuin lain mukaan pitääkin pitävänsä johtokadut kunnossa

en ole asiantuntija mutta minulla on sellainen käsitys että yksi syy siihen on että osa metsänomistajista suhtautuu myönteisesti asiaan osa suhtautuu vähemmän myönteisesti ja osaa metsänomistajista ei saada kiinni koska he ovat jopa ulkomailla asti

nämä ovat niitä käytännön syitä minkä takia tämä kaikkein järkevin ja halvin keino esimerkiksi nuoria työllistää kesäisin ja pitää nämä johtokadut kunnossa ei käytännössä tule siinä laajuudessa kysymykseen mikä olisi järkevää

varsinkin suoran osakesäästämisen väheneminen haittaa jo nyt ohutta helsingin pörssiä jossa listautumiset viime vuosina ovat olleet hälyttävän vähäisiä

mutta erityisesti kiitän ministeri vapaavuorta että hän otti nämä sosiaaliset syyt esille koska esimerkiksi itä ja pohjois suomessa asuu todella huomattavasti vähävaraisempia ihmisiä kuin maassa keskimäärin

kun siellä jo nyt sähkön hinta on ollut huomattavasti korkeampi kuin se on esimerkiksi kaupungeissa niin kyllähän nämä investoinnit vaarantavat vielä entisestään tätä sosiaalista tasa arvoa

edustajat wallinheimo ja mäkelä ovat hyvin aktiivisia tämän sektorin vapauttamisen suhteen ja minusta tämä alkoholikysymys on myös mielenkiintoinen

tämä liian kovan verotuksen problematiikka koskee myös pääomaverotusta

arvoisa puhemies

mutta tämä on aika erikoinen tapaus sillä jos me ajattelemme metsäteollisuutta joka paljon on tämän mankala sähkön edunsaaja niin maailmanmarkkinoilla kyllä millään tavalla suomen näkökulmasta tämä sellun hinta ei muodostu eikä monen muunkaan paperin tai muun

sen takia käytän näitä puheenvuoroja että edustaja mäkipään aloite koskettaa sähkömarkkinoita ja minun mielestäni on hyvä että niiden toimintaa hieman tässäkin talossa pohditaan

tietenkään en ole sähköalan asiantuntija enkä sillä tavalla pysty puhumaan heidän puolestaan mutta toki heidän papereitaan ja analyysejään olen lukenut aika tarkkaan koska olen sähköyhtiön hallituksessa ja joudun siellä tekemään näitä päätöksiä investointien näkökulmasta ovatko ne taloudellisesti järkeviä mikä niitten takaisinmaksuaika on ja mikä niitten hyöty on jnp

arvoisa puhemies

jollakin tavalla edustaja pekkarisen huoli kannattaa ottaa vakavasti sillä kun euroopassa suunnitellaan näitä erinäköisiä sääntöjä että joku rasva tai muu lasketaan nelinkertaisena koska siellä volyymit ovat aivan toisenlaiset ja kuljetusmatkat ovat aivan toisenlaiset siellä se toimii meillä se ei välttämättä toimi

jos me ajattelemme nord poolia niin siellä kyllä viimekätisen tuotantomuodon perusteella sähkön hinta muodostuu ja vesivoima ja ydinvoima eivät koskaan ole viimekätisiä tuotantomuotoja

mutta ministeri häkämies sinänsä oli hyvällä asialla että hän lähti ikään kuin ottamaan tämän ongelman käsiteltäväksi ja lähti viemään sitä eteenpäin

jotakin muuta meidän täytyy keksiä siihen jos meillä on alkoholiongelmia

tämän takia on tärkeää että meidän kotimaiset biopolttoaineiden raaka aineet puu jopa turve saavat sellaisen luokituksen että me voimme niitä käyttää hintapoliittisessa kilpailussa

minusta tämä on linjakysymys ja minä kehotan kyllä ja toivon että hallitus jatkaa tällä tiellä ja neljän vuoden aikana vie mahdollisimman paljon näitä uudistuksia eteenpäin koska minä näen että sitä kautta työtä luodaan

arvoisa rouva puhemies

taloustilannetta on tänä päivänä aika vaikea ennustaa ja sen takia tämäkin lisätalousarvioehdotus on varmaan aika varovainen

on ymmärrettävää että meillä on taloudesta hieman erilainen kuva

mutta siitä varsinaisesta ongelmasta mikä koskee näitä johtokäytäviä minulle on sellainen käsitys tullut ammattimiesten puheenvuoroista että se on millintarkkaa työtä kuinka leveä se on

esimerkiksi edustaja paatero täällä nosti esille että nyt tarvitaan julkisia investointeja ja minulla on kyllä erilainen kuva

totta kai on oikeutettua vaatia vähän joka toiselle momentille enemmän rahaa mutta koen että hallitus kuitenkin kantaa talousvastuuta niin että ei lähdetä ylimitoittamaan tässä tilanteessa esityksiä koska verotulokertymästä ei voida olla varmoja

totta kai mitä edustaja ihalainen täällä toi esille meidän täytyy huolehtia että työntekijöitten näkemykset otetaan huomioon eikä kenelläkään teetetä sillä tavalla työtä että siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa hänelle tai perheelle

se ei ole niin että sitä vaan levennetään summittaisesti jolloin ei tule näitä lumi eikä muita vahinkoja mutta ne muut vahingot metsänomistajille ja muille ovat huomattavasti suuremmat

minä oikeasti kannan huolta siitä että jos me lähtisimme sokeasti lain pakottamana tekemään maakaapelointia joka paikkaan missä saattaa olla kymmeniätuhansia kilometrejä sitä verkkoa niin se johtaa siihen että väistämättä siirtohinta nousee

tämä on tärkeää huomata sillä kansainvälinen rikollisuus lisääntyy rajojen auetessa ja tänä päivänä turvattomuus saa mitä erilaisimpia ja ehkä röyhkeämpiäkin muotoja

eli hallitus on aivan oikeilla linjoilla

mitä enemmän sääntelyä avataan ja enemmän mahdollisuuksia niin kyllä siinä niin käy että tulee enemmän yrittäjiä

itse asiassa minä enemmänkin uskon että jos nämä kauppojen aukioloajat vapautetaan niin kuin käy ja myös alkoholipolitiikka vapautetaan niin se on maaseudun pienille kaupoille enemmän mahdollisuus kuin uhka

kun kenenkään talous ei kestä enää merkittävää sähkölaskujen nousua niin sen takia minusta tämä on tärkeä ottaa huomioon että me noudatamme sitä maakaapelointia pikkuhiljaa niillä alueilla millä se on taloudellisesti perusteltua mutta muuten kiinnitämme entistä voimakkaampaa huomiota johtokäytävien raivaamiseen ja siihen että kun siellä puut kasvavat niin ne ajoissa sitten laitetaan siihen kuntoon että ne eivät pääse aiheuttamaan ongelmia

erityisesti pidän tärkeänä että aktiiviset yhdistykset saavat jatkossakin palkkatukea jonka turvin ne voivat palkata työttömiä tekemään yhteiskunnallisesti arvokasta työtä

arvoisa puhemies

nopeat tietoliikenneyhteydet ovat tänä päivänä ehdoton edellytys työnteolle ja monesti myös asumiselle

sen takia pari vuotta sitten voimaan tullut laki laajakaistarakentamisen tuesta haja asutusalueilla oli erityisen onnistunut ja tarpeellinen

maataloudessa pyörii aika paljon rahoja

kun hallitus jatkossa miettii tulevia lisäbudjetteja niin kyllä sitä määrärahaa tulee kohdentaa enemmän sinne maaseudun tiestöön joka on tärkeä elinkeinotoiminnan kannalta puuhuollon kannalta niin on esittää määrärahaa tulisi korottaa enemmän koska se korjausvelka vain kasvaa mitä huonommaksi nämä perustiet päästetään

ongelma on lähinnä se kuinka paljon sitä jää tavallaan pysyvästi viljelijän kukkaroon maksaa laskut ja suoriutua niistä velvoitteista mitä hänelle tulee

sen oli tarkoitus toteuttaa pohjois savon haja asutusalueiden laajakaistahankkeet valokuitutekniikalla

toinen iso ongelma yhteiskunnassa ja meidän täytyy se kaikkien tunnistaa on se että kauppa on meillä keskittynyt ja viljelijän asema tässä elintarvikeketjussa ja siinä tulonmuodostuksessa on heikko

arvoisa puhemies

tämä savon kuituverkko oyn rahoitusratkaisu ei ole saanut viranomaisten yksimielistä hyväksyntää eli nykylain tulkinta on ollut ristiriitaista

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on sillä tavalla hyvä että se sulkee nyt tämän ja se antaa meille mahdollisuuden saada kokemuksia kun vähän pitemmälle katsotaan siitä kuinka paljon nämä myllyt sitten kestävät suomen olosuhteissa ja kuinka niitä voidaan sitten parantaa uudelleen hyvään kuntoon ja nähdäänkö semmoisia tilanteita että kenenkä vastuulle loppujen lopuksi jää tämän koko myllyn purkaminen ja kenties pois siirtäminen joka ei liene aivan halpaa sekään

silloin me olemme tekemisissä määräävän markkina aseman kanssa

on hyvä että opetusministeri on täällä kuuntelemassa neutraalisti näitä keskusteluja koska näyttää siltä että ääripäiden mielipiteet menevät sekä asian että lain ohi

ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävää ei pidä vähätellä koska se on yksi perimmäinen syy miksi ammattikorkeakouluverkosto aikanaan tähän maahan perustettiin

arvoisa puhemies

onko ministeri tiilikainen ja arvoisa pääministeri niin että me kenties kilpailulain kautta voimme saada näihin ongelmiin ratkaisun vai onko kysymys kuitenkin viime kädessä hyvästä kauppatavasta ja hyvästä sopimuskäytännöstä

vielä haluaisin ottaa tähän kokonaisenergiakeskusteluun sen verran osaa että täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja sähköauton puolesta ja itsekin näen että suomessa pitäisi olla korkeammat ja kunnianhimoisemmat tavoitteet nimenomaan kotimaisen energian avulla kulkevasta liikenteestä

tämä terveydenhuolto ohjelma mikä kulkee nasevan tai sikavan nimellä on myös sen takia luotu että eläinlääkäri voi tällä tavalla tämän ohjelman avulla ja tilakäynneillä ennalta ehkäistä näitä ongelmia kouluttaa viljelijöitä ja valistaa siinä muodossa kuin se on mahdollista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toivon kuitenkin että esimerkiksi savon kuituverkko oyn pattitilanne selvitetään pikaisesti vaikka sen ongelmat ratkaistaankin nyt vielä voimassa olevan lain mukaisesti

omalla alueellani ylä savossa ponssen ja normetin vientitoiminta perustuu hyvin pitkälle siihen että sinne voidaan rekrytoida tekijöitä joiden puolisot saavat myös töitä